teidän linjaanne ei pidetä oikeana ja minä toivon ministeri katainen että te nyt suostutte tähän keskusteluun ja vastaatte meidän kysymykseemme onko teidän mielestänne tämä linja reilu

arvoisa ministeri minä olen kyllä nyt todella ihmeissäni kun minusta tuntuu että te vähättelette kovin paljon nyt tätä paikallistuntemuksen merkitystä

kun tämä tilanne on kreikassa niin vakava niin on tarpeen saada selvitys siitä miten tämä tilanne tässä ja nyt tulee vaikuttamaan niin suomen talouteen kuin meidän saataviimme

täällä esimerkiksi aluetieteen professori on antanut aika painavan lausunnon että alueet tulevat aivan liian suuriksi ja keskukset jäävät teknisten apuvälineiden varaan

myös sosialidemokraatit ovat siinä yhteydessä tuoneet laajemminkin esiin että hallituksen esityksistä liian usein puuttuvat erilaiset vaikutusarviot niin lasten kannalta kuin vaikka esimerkiksi tulonjakovaikutusten kannalta

olisi hyvin tärkeää että pääministeriltä tulisi koko eduskunnalle ilmoitus siitä mitä tämä tarkoittaa ja olisi tärkeää myös saada vahvistus sille sanomalle mitä varapääministeri soini viime torstaina sanoi että suomi ei missään olosuhteissa hyväksy sitä että velkoja leikataan ja viimeiseen asti pitää vakuuksista kiinni

enpä olisi uskonut että siellä niikko ja kumppanit olisivat puhuneet ennen vaaleja äänestäjille että kyllä palkanleikkauksellahan näitä työpaikkoja syntyy

toki tässä voidaan sisäisestikin tehdä paljon asioita mutta sen lisäksi haluan korostaa että nämä määrärahat ja nämä aloituspaikat eivät vielä ole asiantuntijoiden edellyttämällä tasolla tässä kriisitilanteessa

sitä minä täällä vain kyselin että kyllä tämä eläkkeensaajien toimeentulo on vakava asia ja kaikkien niiden leikkausten seurauksena joita hallitus nyt tekee hyvin monella eläkeläisellä se käteenjäävä netto tulee tippumaan

on tärkeää kehittää vanhusten kotihoitoa mutta on myös tärkeää muistaa vanhushoiva yleisemmin

ihmiset tuntevat kovasti turvattomuutta ja tämä koko uudistus aikamoisine kaoottisine piirteineen aiheuttaa todella paljon hämmentyneisyyttä ja epävarmuutta

satakaksikymmentäkuusi ja ääntä kolmekymmentä kuusi neljään tyhjään olla poissa kolmekymmentäseitsemän eduskunta on hyväksynyt kannatan

nyt haluan tuoda tässä yhteydessä esiin huolen esimerkiksi hallituksen suunnitelmista sen suhteen että hallitus aikoo vanhusten hoivassa hoitajamitoitusta heikentää

edustaja guzenina kiinnitti erittäin tärkeään asiaan huomiota ja se on tämä demokratian kunnioittaminen ja kaiken kaikkiaan riippumaton media ja sen oikeuksien toteutuminen

arvoisa pekkarinen kyllä minä luulen että se linjan ero meidän välillämme on se että me haluamme turvata veronmaksajien saatavat

mitä tulee puhemies tähän lisätalousarvioon akuutti huoli tässä ja nyt on työllisyys

olisin sen verran palannut aiempiin puheenvuoroihin että kun täällä viitattiin youtubeihin ja siihen mitä sitten kukakin on ennen vaaleja ja missä mediassa sanonut niin kyllä minä nyt sitten kehottaisin että perussuomalaiset itse ottaisivat lehtileikkeet tuolta hieman ennen vaaleja

ettekö te ole ollenkaan huolissanne siitä että tämä uudistus vaarantaa ihmisten turvallisuutta

ja kun nytkin puhumme paljon niistä ongelmista vanhusten laiminlyöntitapauksista ja muista jotka johtuvat usein siitä että henkilöstöä on liian vähän ja se on uupunutta niin sen vuoksi minun mielestäni tämä on kyllä yksi niistä julmimmista säästöistä mistä hallituksen pitäisi luopua

tässähän suhteessa linja kiristyi kun uusi hallitus tuli

silti teillä riittää rahaa autoveron kevennykseen miljoonaperintöjen verojen keventämiseen teillä riittää rahaa alkoholiveron kevennykseen

pidän erittäin myönteisenä sitä että suomi on ollut ja edustaja guzenina aktiivinen tämän asian edistämisessä ja keskusteluttamisessa siellä euroopan neuvoston tasolla

arvoisa rouva puhemies

vielä viime viikolla kehysriihen alla tässäkin salissa ja julkisuudessa hallituspuolueiden perussuomalaiset ja keskustan edustajat antoivat viestin että lisäleikkausten aika on kerta kaikkiaan ohi

mutta puhemies minun oli pakko tähän käyttää vastauspuheenvuoro myös siksi että näen näitä huolestuttavia piirteitä myös kotimaisessa keskustelussamme suhteessa yleisradion asemaan

tässä pääluokassa korostuu tämä sivistys

miksi rahat loppuvat silloin kun kysymys on eläkkeensaajista ja heidän oikeudenmukaisesta kohtelustaan

niinpä meillä on oppositiossa yhteiset vastalauseet siitä että työllisyyteen on puututtava tässä ja nyt

kyllä mielestäni yksi iso iso ongelma on se että kun hallitus täällä puhuu kauniisti että yliopistot saavat merkittäviä rahasummia täälläkin äsken salissa näin kokoomuksen toimesta todettiin niin aivan täsmälleen samaan aikaan se viesti nimenomaan sieltä kentältä on todella huolestuttava

oli puhemies iso hämmennys ja järkytys nähdä että kehysriihen seurauksena hallitus tekee lisäleikkauksia ja kohdistaa ne vieläpä kaikkein heikoimmille

teillä ei taida oikeasti olla vaihtoehtoja se huolestuttaa minua

ottaako tästä teidän linjastanne nyt kukaan selvää koska ainakin ennen vaaleja tunnuitte olevan kovin kompromissihaluinen sen suhteen että jos sitten hallitukseen mennään niin alvit nousevat

nimittäin täällähän on aina silloin tällöin näkynyt julkisuudessa esitettyjä puheenvuoroja joissa minun mielestäni selkeästi halutaan ajaa esimerkiksi ylen toimintaa alas rahoitusta alas rajoittaa sen toiminta aluetta ja se on minusta vähän häkellyttävää siksi että meillä parhaillaan on parlamentaarinen työ käynnissä jossa mietitään ylen asemaa ja siksi minusta ei ole ollut hyvä että hallituspuolueista on tullut näitä puheenvuoroja

tuletteko tekemään välittömiä toimia työllisyyden parantamiseksi

kaikkein heikko osaisimmilta ollaan nyt leikkaamassa satoja miljoonia

kyllä minä edustaja zyskowiczin tavoin näen tärkeäksi sen että tiukalla sihdillä katsotaan tätä kyproksen tilannetta

kyllähän se totuus tässä nyt on se että jotta me pystymme saamaan kasvua me tarvitsemme työpaikkoja

tietenkin olisin toivonut että perussuomalaiset olisivat lähteneet sinne säätytalolle tosissaan kantamaan vastuuta

tämä siitäkin huolimatta että esimerkiksi ennen vaaleja timo soini kertoi että kaikkein köyhimmiltä ei voi ei saa eikä ole varaa leikata

yliopistojen tosiasialliset toimintamäärärahat ensi vuodelle tulevat niukentumaan kun siellä tuottavuusohjelma vaan lyö päälle ja sille hallitus ei ole kyennyt mitään tekemään

keskustaa voin rauhoittaa sillä että varmasti tämän hallituksen kaikki nämä tukipakettipäätökset mitä nyt on nähty ovat huomattavasti tiukemmalla linjalla kuin aiemmin keskustan ollessa hallituksessa jolloin todellakin vakuudettomasti näitä lainoja annettiin

jos täällä edustaja sanoo että täällä arviointineuvoston raportissa on pieniä yksityiskohtia jotka sitten sanovat että voi olla vähän pielessä jotakin niin onko teidän mielestänne pieni yksityiskohta se että arviointineuvosto toteaa selkeäsanaisesti että hallituksen työllisyysarviot ovat pielessä ne on arvioitu liian optimistisiksi

ryhmänjohtaja backmanhan sanoi että olisi melkein pitänyt se soini sinne kantaa että olisi teidät saatu mukaan näinä vaikeina aikoina tekemään vastuullisia päätöksiä koska voi olla niin että jos olisimme yhdessä toimineet olisimme saaneet vielä enemmän näitä oikeudenmukaisia ratkaisuja eteenpäin

arvoisa herra puhemies

kyllä minäkin pidän tätä presidentin elettä hyvin arvokkaana

valitettavasti sosialidemokraatit joutuvat tässä pääluokassa aloittamaan oman vastalauseensa sanomalla että tämä on historian ympäristökielteisin hallitus ja tämä on ihan sitaatti ympäristöjärjestöiltä jotka ovat aika huolestuneina katselleet milloin on ympäristöhallinnon resurssien alasajoa milloin tapaus pallasta milloin saimaannorpan suojelun laiminlyöntiä jnp

puhemies tämä oli aika julmaa luettavaa tämä leikkauslista

pidän tärkeänä myös sitä että näinä aikoina kun tinkiä halutaan myös eduskunnasta lähti signaalia ja valmiutta siihen että olemme valmiita tarvittaessa myös omaa asemaamme tässä miettimään

arvoisa rouva puhemies

haluaisin että tälle parlamentaariselle työlle annettaisiin täällä kotimaassa työrauha ja voisimme toimia niin että ylen asema turvataan ja haluaisin että hallitus ei ota käskyvaltaa yleisradioon

täällä on erittäin tärkeästi nyt noussut esiin eräs oikeudenmukaisuuskysymys joka liittyy tähän tinkimiseen ja se on tietenkin oikeudenmukainen verotus

minusta se on kaikkea muuta kuin pieni yksityiskohta se on hevosen kokoinen iso yksityiskohta arvoisa kokoomus ja hyvät hallituspuolueet jotka kokoomuslaista politiikkaa nyt noudatatte

vastoin lupauksia te leikkaatte kaikkein heikoimmilta

viime kaudella käynnistettiin kirjastolain kokonaisuudistus ja olisi pähkähullua että lainsäädäntöä uudistetaan toisella kädellä ja toisella kädellä ilmoitetaan että hei teidän ei tarvitse noudattaa lakia

eli se mitä erinomaista tässä presidentin avaamassa keskustelussa seurasi vuoden alussa oli nimenomaan se yleinen näkemys siitä että on aivan oikein että jos tienaat enemmän maksat enemmän veroja jos olet pienempituloinen ihminen maksat vähemmän veroja ja meillä on todellakin mahdollisuus tällä linjalla nyt sitten jatkaa myös eteenpäin

verot maksukyvyn mukaan edellisen hallituksen tasaveropolitiikkaan tarvitaan suunnanmuutos ja sen me olemme tehneet ja tulemme jatkamaan tätä kehitystä

siinä suhteessa tämä huoli on todella iso

tämä toinen pieni yksityiskohta ehkä teidän mielestänne minun mielestäni iso yksityiskohta on se että kukapa sanoisi että tänä päivänä on kovinkaan viisasta leikata dramaattisella tavalla tulevaisuuden siemenperunoista eli koulutuksesta ja tutkimuksesta

eräs esimerkki tästä oli edes se aie että tämä hallitus aikoi leikata metsähallituksen luontopalveluja

arvoisa rouva puhemies

hallitus puhuu työllisyydestä mutta teot puuttuvat täysin

yhtenä esimerkkinähän meillä on täällä eduskunnassa tänään muuten valtiovarainvaliokunnassa edennyt laki siitä että pistetään näitä kansainvälisiä pörssiyhtiöitä kuriin muun muassa näitä terveyspalveluja tuottavia hoivayhtiöitä niin että enää ei sitten voittoja kääräistä ulkomaiden veroparatiisien kautta

aivan pöyristyttävä tilanne yt neuvottelut päälle

arvoisa herra puhemies

nyt olette saaneet liikkumatilaa kun neuvotteluesitys on syntynyt

näistä veroasioista puhemies käytiin pitkä keskustelu jo viime viikolla ja kun minä nyt tässä perussuomalaisten kanssa käyn tätä keskustelua niin kysyn teiltä uudestaan asiaa mihin en saanut vastausta viime viikolla

en näkisi missään tilanteessa perusteltuina näitä toimia jotka tosiasiassa tulevat johtamaan kirjastolaitoksen rapautumiseen ja alasajoon

tässähän on hyvin tärkeitä teemoja mitä puheenjohtaja heinäluoma esitteli tietojärjestel mien kosteus ja homeongelmien ja harmaan talouden osalta

mutta haluan kiinnittää arvoisat kollegat huomiota erääseen asiaan minkä tämän rahapäätöksen yhteydessä täällä eduskunnassa valiokunta on kirjannut hallituspuolueiden toimesta tähän mietintöön

leikkauksia tehdään

pulliaisella äsken

siinä hallituspuolue vihreistä selkeästi sanottiin että hallitusohjelmaa kirjattaessa säätytalolla oli puhetta siitä että on raivattava esteet sen edestä ettei ympäristöministeriötä jossain vaiheessa voida lakkauttaa ja muuttaa tällaiseksi luonnonvaraministeriöksi

puhemies

arvoisa herra puhemies

sdpn vaihtoehdossa otetaan vähemmän velkaa kuin hallitus ottaa mutta silti me emme leikkaisi pienituloisimmilta eläkkeensaajilta työttömiltä tai lapsiperheiltä

niille ei ole mitään perusteita

kehysriihi on oiva paikka muuttaa tätä suuntaa

nämä eivät ole arvoisa satonen mitään pieniä yksityiskohtia

kuten täällä jo aiemminkin keskusteltiin asiasta niin kyllähän se niin on että tämän hallituksen toimet harmaan talouden torjumiseksi ovat todella hyvin suunniteltuja ja isoa mittaluokkaa

oikeastaan tästä harmaasta taloudesta haluaisin sen verran aloittaa että siitä on hyvin paljon myös tässä eduskunnassa käyty keskustelua koko syksyn ajan

tietenkin kun hallitus on ottanut nyt joissain hölmöimmissä esityksissään takapakkia niin voisiko nyt tässäkin suomalaisen kulttuurin ja kirjallisuuden kansalaisten lukuharrastuksen lukutaidon edistämisen nimissä tehdä takapakkia ja yhdessä päättää että turvaamme suomalaisen kirjastolaitoksen tulevaisuuden

toivon samaa ja minä näen sen niin että helppo ratkaisu siihen on se että me voimme jatkaa esimerkiksi sillä verolinjalla mikä tähänkin asti on otettu

kun esitätte näitä suursäätiöitä verolle niin miksi ihmeessä se raja on vedetty niin että veron ulkopuolelle jää kuinka ollakaan soinin oma säätiö

tietenkin suuri huoli meillä oppositiossa oli se että näytti siltä että hallitus olisi peruuttamassa todella rankasti takapeiliin tämän harmaan talouden torjunnan osalta ja määrärahojen leikkaukset olivat kovasti pöydässä

tähän hyvin vakavaan ongelmaan ollaan nyt tartuttu vihdoinkin oikein isolla kädellä ja siihen tietenkin liittyvät sekä nämä kansainväliset toimet että sitten toimet täällä kotimaassa

siinä mielessä minä pidän kyllä tätä linjaa tärkeänä ja erityisesti tässä tilanteessa kun muutenkin talous on tiukalla on syytä harmaaseen talouteen puuttua täysillä

te olette eriarvoistamassa palkansaajan ja eläkkeensaajan verokohtelun ja se on todella väärin ja vastoin niitä lupauksia mitä te kokoomuksen puheenjohtajana annoitte ennen vaaleja eläkkeensaajille

valiokunta pitää samalla myös tarpeellisena miettiä erilaisia vaihtoehtoja vapaaehtoisten maksujen käyttöön ottamiseksi kansallispuistoissa ja retkeilyalueilla

pulliainenkin viittasi niin vähän liikaa taidetaan ottaa tässä ajattelutavassa mallia itäisestä naapuristamme venäjästä josta tosiaan ympäristöhallinto ajettiin alas ja kyllähän tämä aluehallintouudistus ja nämä ministeriöaikeet ovat juuri tätä samaa

miljoonaperintöjä verotetaan enemmän

yhdyn ihan todella siihen huoleen mikä täälläkin on sanottu tämän kansainvälisen kasinokapitalismin ikävien seurauksien rajoittamisesta ja kaikenlaisen valvonnan ja sääntelyn lisäämisen tarpeellisuudesta

teidän perusfilosofianne oli että verotus on tasapuolinen ja nyt te olette esittämässä että tämä veroero kiskotaan irti ja eläkkeensaajia tullaan verottamaan kireämmin kuin palkansaajia tulevaisuudessa

täällä on myös puhuttu tästä johtajien vastuusta ja on ollut kurja juttu kyllä kieltämättä se että sieltä ei ole juurikaan sitten esimerkkiä vapaaehtoisesti löytynyt

arvoisa ministeri stubb sdphän on esittänyt lukuisia konkreettisia vaihtoehtoja

oli erittäin merkillepantavaa että valiokunnalla on ollut tässä valtaa eli kuten puheenjohtaja kuvasi ministerikuulemisen jälkeen heti kohta saimme kuulla sen iloisen tärkeän erittäin hyvän uutisen että hallitus on osan näistä leikkauksista peruuttamassa

totean sen osalta ainoastaan sen että tietenkin sillä osaltaan pystytään rajoittamaan näitä rahansiirtoja aivan kuten edustaja rajamäki totesi

lähikirjastokin on hyvin tärkeä ja tänä päivänä esimerkiksi lähiöissä ja muualla täytyy olla näitä palveluja saatavilla